olemme pyrkineet toki löytämään kestävämpiä tapoja tämän kyseisen toiminnan jatkolle mutta uskon kyllä että meillä on nyt entistä paremmat mahdollisuudet saada tämäkin tärkeä sinänsä pienempää ihmisjoukkoa koskeva asia mutta erittäin tärkeä kysymys ratkaistua kun uusi sosiaalihuoltolaki on täällä eduskunnassa hyväksytty

tästä rahastosta korvataan esimerkiksi alueen pelastustoimille öljyntorjuntavalmiuden hankkimisesta ja ylläpidosta aiheutuvia kustannuksia sekä öljyturmasta aiheutuneiden vahinkojen kustannuksia mikäli näitä korvauksia ei voida periä vahingosta vastuulliselta

valiokunta on tässä mietinnössään korostanut tämän öljyntorjuntavalmiuden parantamisen tärkeyttä ja öljysuojarahaston merkitystä osana öljyntorjunnan rahoitusta perusteena juuri tämä kasvava öljyliikenne

aivan ensiksi on kyllä todettava että on hyvin surullista se että kerta toisensa jälkeen hallituspuolueitten kansanedustajat täällä vakavien asioitten kanssa katselevat vain ja ainoastaan peruutuspeiliin

ja hyvin merkittävänä pidän myös sote uudistuksen mahdollisuuksia joissa voimme koota näitä voimia ja sitä asiantuntemusta ja tietoa joka tähän asiaan liittyy

tämä hallituskausi on yli puolenvälin ja voi kyllä kysyä milloin tätä vastuuta aletaan oikeasti kantaa sen sijaan että sitä siirretään jatkuvasti entisille vastuussa olleille puolueille

ja silti hallitus aikoo laajentaa aukioloja niin että lähikaupat monenlaiset kaupan yksiköt voivat olla yön yli auki

on aivan kaikissa selvityksissäkin osoitettu että vakavan onnettomuuden riski on moninkertaistunut erityisesti venäjälle suuntautuvan liikenteen kasvun vuoksi

tämä on mielestäni vakava huolenaihe mikäli yksintyöskentely ei aiheuta hallituksen suunnalla minkäänlaista pohdintaa ei minkäänlaista pohdintaa siitä miten ne ihmiset pääosin naiset työskentelevät tuolla kaupoissa

tästä asiasta on tehty lukuisia selvityksiä kuluneiden viime vuosien aikana ja muun muassa suomen ympäristökeskus on arvioinut tätä öljyntorjuntavalmiuden riittävyyttä

turvattava tehostettava panostettava ja niin edelleen

toivoisin että olisitte vielä selkeämmin voinut vastata konkreettisesti siihen miten tehostetaan panostetaan resursoidaan ja niin edelleen

tämähän tarkoittaa käytännössä sitä että tällä tavoin yhä useampi kunniakansalaisemme pääsee jatkossa tärkeiden avopalveluiden piiriin ja tämä on myös vanhuspalvelulain hengen ja kirjaimenkin mukaista

me tiedämme minkälaisia tilanteita siellä vastaan tulee varmasti ne ainakin jotka ovat joskus kassan takana itsekin olleet eivätkä vain siellä takahuoneen kopissa kauppaa johtamassa

tietenkin tämän ison öljyvahingon mahdollisen ja hyvin epätoivottavan öljyvahingon torjuntaan tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä ja sitä myöskin suomessa on aktiivisesti harjoitettu mutta siitä huolimatta meidän on pidettävä huoli myös omasta öljyntorjuntavarustuksestamme

tarvitaan laajaa poliittista tahtoa hoitaa maamme rakentaneiden sukupolvien inhimillinen vanhuus ja tähän viittasi myös arkkiatri pelkonen kun hän sanoi että puuttuu poliittista tahtoa

jokainen ikäihminen ansaitsee sen oman yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin ja uskon että tässä tämän haitta asterajan laskulla yhä useampi veteraani saa myöskin niitä avopuolen palveluita joita ilman on tänä päivänä ehkä sitten jäänyt

on aivan eri asia aivan eri asia pelastaa ihmisiä hoitaa sairaita ihmisiä tai sammuttaa tulipaloja kuin varmistaa se että kaikki voivat shoppailla silloin kun siltä tuntuu

arvoisa puhemies

mutta olisin kyllä itse toivonut että hallitus olisi hieman enemmän kuin tuon yhdeksän sivun verran joka tuo hallituksen esityksen sisältö kaikkinensa on arvioinut sitä mitkä ovat muut vaihtoehdot majoituskapasiteetin kasvattamiselle puiston ulkopuolella

toivon että nämä puheeni huomiot valiokunnassa asiallisella tavalla käsitellään ja hallitukselta toivottavasti siihen mennessä tulee vastauksia kun niitä ei tästä varsinaisesta esityksestä löydy vaikka näin tietenkin tulisi olla että tulisi vas tauksia näihin kysymyksiin joihin luvattiin jo vastauksia

mutta ne ovat sitten lopultakin pieniä summia jos ajatellaan että vahinko tapahtuisi miten suuriksi kustannukset silloin muodostuisivat

vaikka toki tiedämme että veteraania kohden euromääräinen summa nousee niin tiedämme samalla sen että meidän veteraanimme ovat jo hyvin ikääntyneitä

se tarkoittaa sitä että kuntoutuksen muodossakin se palvelu mitä he saavat on usein vaativampaa kuin aiempina vuosina ja vuosikymmeninä

totta kai halutaan olla kehittämässä mutta väitän kyllä että keski suomesta ei lähdetä pallakselle päiväreissulle vaan sinne kun lähdetään siellä ollaan ja viivytään nautitaan siitä maisemasta ja käytetään tuon alueen matkailu ja muita palveluja

kuten pääministeri tässä totesi niin meillä on välttämättömyys saada yhteiskuntaan lisää työtä jotta voimme pitää yllä tämän hyvinvointimallimme joka meillä tällä hetkellä hyvin vielä toimii

tämän johdosta on hyvin tärkeää että saamme näitä kuntoutuspalveluita myös kotiin vietynä koska tosiasia on se että hyvin moni veteraani ei enää välttämättä jaksa lähteä kodin ulkopuolelle näille kuntoutusjaksoille

kuten jo totesin on aivan selvää että pienillä yksiköillä ei ole mahdollisuutta pysyä siinä kilpailussa mukana

me olemme tätä valiokunnassa käsitelleet ja kuten todettu pidämme tätä kyllä erittäin tarpeellisena ja tärkeänä esityksenä

haluan muistuttaa että tässä ohjelmassa on myöskin kirjaus siitä että selvitetään vanhemmuuden kustannusten tasaamisen eri mallit ja tätä keskusteluahan täällä on käyty

mutta olemme kuitenkin huomauttaneet myös siitä että kokonaan suomalaisille öljyn maahantuojille näiden kustannusten sälyttäminen ei ole välttämättä oikeudenmukaista

valiokunta nähdäkseni käy hyvin mietinnössään läpi sosiaali ja terveydenhuollon palvelujen osalta aivan kohta kohdalta niitä haasteita joita meillä on

pyydän että ministeri käy läpi tätä vaihtoehtoisuutta

mutta myös tämä uudistus liittyy siihen millä tavalla me muokkaamme niitä asenteita myönteisemmäksi sille että tämä hoivavastuun jakautuminen olisi tulevaisuudessa vähän jotain muuta kuin se tänä päivänä on

sen vuoksi on tarpeellista harkita myöskin budjettirahoitusta näiltä osin

voin hyvin yhtyä siihen näkemykseen joka tuossa mietinnössä tulee esiin useammastakin kohdasta jossa todetaan että tarvitsemme lisää matalan kynnyksen palveluja tarvitsemme lisää oikea aikaisuutta tähän palvelujärjestelmään jotta pystymme sitten vastaamaan niihin tarpeisiin joita ihmisillä on

nythän jälleen kun juuri ihmiset ovat oppineet näihin aukioloaikoihin taas muutetaan näitä aukioloja niin että kyllä kansalaisille varmasti jää hyvin mielenkiintoinen kuva tästä prosessista

täällä on kokeneita poliitikkoja jotka ovat välikysymyksen allekirjoittajia

he tietävät varsin hyvin ettei ole mitään mahdollisuutta eikä edes kannata tehdä tässä kuluneessa kuukaudessa näitä yksityiskohtaisia ratkaisuja joita te tässä kysymyksessänne esititte joten valmistelu on käynnissä se tehdään huolella

uskon että pitkässä juoksussa on myös mahdollisuus säästää kustannuksia koska nyt liian moni odottaa apua liian kauan ja se tulee paitsi inhimillisesti kalliiksi myös taloudellisesti kalliiksi

tässä nyt esitämme että lausumaksi tulisi

haluan vain muistuttaa että kaupan liitto ja palvelualojen ammattiliitto ovat käsitelleet työehtoja koskevia kysymyksiä

ja totta kai arvostamme sitä työtä mitä kotona lapsiaan hoitavat tekevät mutta se ei voi tarkoittaa sitä että emme arvostaisi niiden varhaiskasvattajien panosta ja työtä jotka tekevät omaa työtään meidän päiväkodeissa ja varhaiskasvatuksen piirissä

lopuksi vielä lyhyesti turvakotien kysymyksestä

hallitus selvittää mahdollisuuksia laajentaa öljysuojarahaston rahoituspohjaa sekä huolehtii öljysuojarahaston jatkuvuudesta ja sen toimintakyvyn turvaamisesta tarvittaessa talousarvioratkaisuin

euroopan taloustilanne on hyvin vakava ja minusta on hyvä että sekä pääministeri että valtiovarainministeri ovat koettaneet tätä viestiä tässä keskustelussa nostaa esille ja siksi minäkin olin kyllä pettynyt perussuomalaisten puheenvuoroon

sitten mitä tulee edustaja vehviläisen kysymykseen siitä että miksi sitten erilaiset tutkijat ovat ottaneet sellaisia kantoja että tämä on huono uudistus

minäkin osaan laulun kolmesta iloisesta rosvosta mutta ei tulisi kyllä pieneen mieleenkään käyttää mukavaa lastenlaulua eteläeurooppalaisten ihmisten pilkkaamiseen

nyt olemme pyrkineet varmistamaan että emme missään maan osissa menetä sitä osaamista joka turvakodeissa tänä päivänä on ja olen iloinen siitä kun kuulin että myös valtiovarainministeri oli täällä eduskunnan keskustelussa todennut sen että mahdollisesti lisätalousarviossa heti katsomme sitten miten pystymme tätä resurssipuolta ehkä paremmin huomioimaan

koska öljyvahingon riskin kasvu johtuu pääasiassa muusta kuin tästä kotimaisesta toiminnasta on riittävän rahoituksen ylläpitämisen turvaaminen pääasiassa öljyn maahantuojilta perittävin maksuin aiheuttamisperiaatteen kannalta kyseenalaista ja siksi tämä rahoituspohjan laajentaminen tulisi nyt selvittää

sitten haluan kyllä kysellä sellaisen asian perään että jos joku täällä totesi että sunnuntaityövuorot ovat niin kovin haluttuja niin aina kun tällaisia heittoja tehdään olisi hyvä tietenkin kertoa mihin niillä viitataan koska meillä on paljon ihmisiä jotka eivät sunnuntaisin halua tehdä töitä mutta kun se vuoro kohdalle tulee töihin on

jos olisi kysytty että minkälaisen kokonaisuuden tämä hallituksen esittelemä malli rakentaa muun muassa joustavan hoitorahan osalta niin vastaus voisi olla toisenlainen

sellaiselta se nimittäin saattoi satunnaisesta kuulijasta kyllä kuulostaa

tästä perussuomalaisten puheenvuorosta oli vaikea löytää sitä jota on yritetty nyt kolmen tunnin ajan saada selville eli mikä on se visio mihin näillä lääkkeillä joita edustaja soini täällä tarjoaa joudumme eurooppalaisessa taloustilanteessa

edelleenkään en saanut opposition yhdenkään edustajan toimesta vastauksia siihen että eikö tämä joustava hoitoraha ole hyvä ratkaisu

olen itsekin sillä kannalla että tämän tutkimustoiminnan kaikkinainen selvittäminen ja sen katsominen pystymmekö turvaamaan jatkossa nämä resurssit on äärimmäisen tärkeä tavoite ja myös varmasti sellainen asia joka hallitusohjelmaneuvotteluissakin tulee nostaa esille

nyt työ otamme vielä tähän poiketen äskeisestä lupauksestaan ministeri kunnarin puheenvuoron ja sen jälkeen sitten on se joka on luvattu debatti osuus meitä vastus puhuria voi pyytää

valtiovarainministeri kysyi aivan oikein täällä aiheellisesti miksi asiantuntijoidenkin kiittämä vakuussopimus ja sen tunnustaminen on oppositiolle niin vaikeaa

arvoisa puhemies

kukaan teistä ei kommentoinut siihen mitään eikä myöskään tuonut mitään rakennepoliittisia ratkaisuja mitkä olisivat hallituksen esityksiä toimivampia malleja

ehkä aloitan siitä kotihoidontukikeskustelusta joka täällä on myös ollut käynnissä vaikka en puhemies haluakaan välikysymyksen toisintoa tuolta viime syksyltä tästä aiheesta käydä

väkisinkin tulee mieleen että vaikka ministeri urpilainen hakisi kuun taivaalta niin sekin olisi herrojen mielestä liian pieni ja kelmeä

senkin vuoksi tämä budjettirahoituslausuma on tärkeä

gummerin puheenvuoro kai mentävä

esitämme myös maksun osalta että tämä maksu olisi määräaikainen jotta sitten pystytään arvioimaan kuten tuossa lausumassakin ehdotetaan tätä rahoituspohjan laajentamista

ihmettelen kyllä myös edustaja orpon lailla sitä eikö keskustaa ja ehkä myös perussuomalaisia kiinnosta tämä hyvin jakautunut tilanne joka meillä on kiistämättä tässä kotihoidon tuen käytössä naisten ja miesten äitien ja isien välillä

haluan alkuun kertoa että tuon terveisiä tasavallan presidentin järjestämästä presidenttifoorumista jossa tänään sain oman eduskuntaryhmäni edustajana olla paikalla

siellä oli teemana tällä kertaa muutos ja paikalla olivat kaikki meidän presidenttimme eli tilaisuus oli varsin historiallinen

siellä puhuttiin myöskin paljon terveydestä itse asiassa ei niinkään terveydestä vaan pahoinvoinnista ja erityisesti nuorten pahoinvoinnista ja siitä miten voisimme paremmin näihin avunhuutoihin vastata

tämä liittyy puheena olevaan asiaan sen vuoksi että uskon että kaikki me täällä tunnistamme omista kotimaakunnistamme kotikaupungeistamme ja kunnistamme sen viestin että terveyspalveluissa on suuria eroja maan sisällä

tämä jätelakikokonaisuus on myöskin ollut erittäin pitkään valmistelussa ympäristöministeriön puolella ja tässä on ollut laajapohjainen työryhmä joka on tätä valmistelua tehnyt eli käsittely on kaiken kaikkiaan ollut varsin kattavaa

sitten edustaja sipilä totesi täällä yhtenä vaihtoehtona tähän taloustilanteen helpottamiseen sen että jo päätettyjä tai nyt eteenpäin menossa olevia asioita siirtämällä tai tekemättä jättämällä pystyttäisiin kasvattamaan tätä talouden kuvaa tai saamaan aikaan säästöjä

jätealaa koskevat vaatimukset ovat aika paljon tiukentuneet viime vuosien aikana ja myöskin euroopan unionin lainsäädännön määrä tällä sektorilla on lisääntynyt huomattavasti

en ainakaan itse ollenkaan väitä että tämä terveydenhuollon tilanne olisi helposti jotenkin hokkus pokkus konstein ratkaistavissa

haluaisin oikeastaan kysyä vain sitä tarkoittaako keskusta esimerkiksi sosiaalihuoltolain uudistuksen jättämistä sitten kokonaan tekemättä kun puhutte tästä että jätetään joitakin asioita joita suunnitellaan vietäväksi eteenpäin kokonaan pois tältä listalta

ei se näin ole ja täällä on jo keskustelun aikana mainittu monia seikkoja muun muassa terveydenhuollon johtamisjärjestelmät ja se miten tuolla työssä viihdytään ja jaksetaan kaikki tämä vaikuttaa siihen miten hyvin pystymme tämän tilanteen jatkossa hoitamaan

näihin direktiiveihin perustuva osin jätelajikohtainen ja hyvin yksityiskohtainenkin sääntely on nyt johtanut meidän kotimaisen jätelakimme rakenteen pirstoutumiseen

itse en kannata tällaista vaihtoehtoa ja se johtuu siitä että sosiaalihuoltolain uudistaminen on nimenomaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten arkisten asioitten ja tilanteen parantamista tässä valtakunnassa ja olisi kiva kuulla oliko todella sosiaalihuoltolaki mukana tässä teidän käsityksessänne siitä että voisimme jättää tekemättä joitain hyviä uudistuksia joita hallitus vie nyt tällä kaudella maaliin ja joita on odotettu jo aika pitkä aika

itse asiassa jo pääministeri paavo lipposen aikanahan käynnistettiin tämä terveysprojekti jossa löytyi lukuisia konsteja siihen miten tuota terveyskeskustyötä voitaisiin saada mielekkäämmäksi siten että sinne saataisiin lisää väkeä

valiokunta on monissa eri yhteyksissä kiirehtinyt omalta osaltaan tämän kokonaisuudistuksen tekoa joka nyt siis on käsittelyssä

mutta tosiasia on se jonka tuossa debatissakin kerroin että ainakin minun kotimaakunnassani on paikkakuntia joissa todellakin ihmiset eivät saa sitä palvelua joka heille kuuluu siis iäkkäät sairaat ihmiset jotka ovat ikänsä rakentaneet tätä yhteistä kotimaata

tällä uudella jätelailla ja sen nojalla myös uudistettavilla asetuksilla on tarkoitus luoda edellytykset yhdyskuntajätehuollon kehittämiselle kierrätettävän jätteen osuuden olennaiselle lisäämiselle ja kaatopaikkakäsittelystä luopumiselle käytännössä kokonaan

sitten puhemies ei tässä nyt niitä vaihtoehtoja kovin runsaasti edelleenkään tullut sille millä tavalla tämä kokonaiskuva taloudessa ja työllisyydessä voitaisiin hoitaa

kierrätyksen lisäämistavoitteen saavuttaminen edellyttää erityisesti tuottajavastuun tehostamista kierrätykselle asetettujen määrällisten tavoitteiden tiukentamista ja kaatopaikkakäsittelyn rajoittamista

toivonkin että tässä myöskin lääninhallituksia ohjeistetaan tiukasti valvomaan sitä että laki toteutuu ja että kansalaiset ovat tasavertaisessa asemassa

kyllä meidän on puhuttava tästä kokonaisuudesta koska lapsilisäpäätös on osa tätä kehysratkaisua ja sen vuoksi haluaisin peräänkuuluttaa kyllä myös vaihtoehtoja joita siis ei tässä keskustelussa vielä ole ainakaan kovin runsaasti esitetty

määrällisesti merkittävimmät ja kierrätyksen edistämisen kannalta kiinnostavimmat yhdyskuntajätteen jakeet ovat tuottajavastuun piiriin kuuluvat jätteet sekä biojätteet sillä ne muodostavat pääosan kierrätyskelpoisista yhdyskuntajätteistä mutta niitä päätyy yhä huomattavassa määrin myös sekajätteen joukkoon

tässähän nyt tullaan jakamaan sitä yhtä ja samaa kuntien terveysrahaa kaksille eri rattaille eikä ole käynyt ilmi miten tämä uusi järjestelmä parantaa tilannetta yksittäisen kansalaisen kannalta esimerkiksi tällaisessa kunnassa jossa ei ole niitä lääkäreitä eikä niitä yksityisiä asemia jotka voisivat ottaa tämän potilasvastuun hoidettavakseen

uuden lain nojalla annettavalla asetuksella annetaan myös nykyistä selvästi ankarampia rajoituksia biohajoavan tai orgaanisen jätteen kaatopaikkakäsittelylle kasvihuonekaasujen määrän ja jätteistä aiheutuvien ympäristövaikutusten vähentämiseksi

minusta se on ihan aiheellinen huoli ja kyllä se pitää parlamentissa sitten ääneen sanoa kun sellainen huoli edustajalla on että ei ole kehitetty riittävästi nykyistä järjestelmää rakennellaan vaan päälletysten erilaisia järjestelmiä ja kohta kukaan ei tiedä mistä sitä omaa palvelua pitää hakea ja minkälaisilla ehdoilla

nämä rajoitukset edistävät tehokkaasti myös yhdyskuntajätteen kierrätyksen biologisen käsittelyn ja muiden vaihtoehtoisten käsittelymenetelmien kehittämistä ja käyttöönottoa

arvoisa puhemies

vielä lopuksi totean että en suinkaan tarkoittanut edustaja mäntylä sitä etteikö täällä saisi nostaa esiin niitä arkisia ongelmia joita ihmisillä varmasti eri puolilla suomea on mutta ei teillä ole yksinoikeutta kansalaispalautteeseen tai kohtaamisiin kansalaisten kanssa

ukkola taisi nyt tuoda tähän keskusteluun juuri sen käyttäjän äänen jota täällä ehkä kaivattiin ja toivon että tämä tietoisuus sillä puolella salia todellakin lisääntyy tässä asiassa sillä se on varmasti juuri näin

koska jätelaissa ei voida pääasiassa lainsäädäntöteknisistä syistä säätää eri jätejakeiden osalta kierrätysprosenttitavoitteesta valiokunta esittää lausumaehdotusta siitä että hallituksen tulee säätää asetuksilla riittävän kunnianhimoiset yhdyskuntajätteen biojätteen tuottajavastuujätteen rakennus ja purkujätteen sekä mahdollisuuksien mukaan muun jätteen kierrätystavoitteet ja seurata näiden tavoitteiden toteutumista ja kiristää tavoitteita ottaen huomioon tämän alan teknologisen kehityksen

eihän tämä voi olla parlamentin tehtävä että me sekoitamme kansalaisia näillä erilaisilla järjestelmillä vaan tämänhän pitäisi olla mahdollisimman simppeliä touhua

arvoisa puhemies

uskon että tähän näkemykseen monien meistä on helppo yhtyä mutta vaikeampaa on sen sijaan yhtyä hallituksen toimintaan tämän aika laajasti jaetun johtopäätöksen jälkeen

kyllä täytyy ihmetellä sitä että tämä hallituksen verolinja on ollut muutenkin aika karua katsottavaa veropohjaa rapautetaan kunnat jätetään samassa tilanteessa yksin hoitamaan köyhiä ja kipeitä

jotta mahdollisen onnettomuuden sattuessa voimme tehdä sen mitä silloin voitavissa on niin on tarpeen olla tämänkin rahaston varoja käytössä

uskoakseni peruspalveluministerinä saan kiertää hyvin laajasti eri puolilla suomea ja saan myöskin tavallisilta kansalaisilta sitä palautetta johon te täällä viittasitte ikään kuin sellaisena palautteena joka tulee vain teidän ryhmänne tietoon

en ollenkaan väitä että kaikkea tätä tämä lakiesitys tekee mutta ajattelen että lähetekeskustelun rooli on se että tässä tulee nämä dubiotkin esittää jotta sitten valiokunta niihin kiinnittää huomiota

rajut leikkaukset niin kehitysyhteistyöhön kuin kriisinhallintaankin vaikeuttavat ulkopolitiikan ja samalla siis suomen turvallisuuden hoitoa ja heikentävät valitettavasti myös maamme luottamusta kansainvälisillä areenoilla

arvoisa puhemies

mutta on aivan selvää että kaikista tärkeintä on koittaa ennaltaehkäistä tätä onnettomuuden syntyä ja siinä tietenkin tulevat nimenomaan myös nämä liikenteen kysymykset vahvasti esiin

ympäristövaliokunta on tällä kaudella kyennyt hyvin laajaan ja rakentavaan yhteistyöhön monissa hyvin vaikeissakin asioissa mutta nyt käsittelyssämme on asia joka jakoi valiokuntaa aika laajasti

ja sitten kyllä ihmettelen että jos on kokoomuksella ollut tämä työelämäasiantuntemus ennenkin hukassa niin nyt ovat sen lisäksi hukassa nämä palkansaaja asiat jos väitetään että pienituloinen pätkätyöläinen pystyy omista tuloistaan säästämään tällaisia vakuutuksia

valitettavasti vähän vaikuttaa siltäkin että tässäkin asiassa hallitus ikään kuin väittää leikkauksia tarpeellisiksi tai niiden olevan ainoa vaihtoehto tässä vaikeassa tilanteessa

eli ei pidä väheksyä sitä että meillä kaikilla tässä salissa uskoak seni on hyvin laajasti kontakteja kansalaisiin ja heidän kokemuksiinsa myös lapsiperheiden osalta

taiveaho viittasi juuri tähän että onko kaikilla osaamista ottaa selville näitä tietoja jotka vaaditaan tavallaan